mitä uskottavampaa julkisen talouden kestävyyden turvaava rakennepolitiikka on sitä vähemmän tarvitaan kasvua jarruttavia veronkorotuksia ja menoleikkauksia lyhyellä aikavälillä

tavallisen rohkean ihmisen yksinkertainen teko on olla osallistumatta valheisiin olla tukematta niitä

arvoisa puhemies

aikoihin on eletty kun velallinen asettaa luotonantajille aikataulun

mutta ei tässä naureskella kelpaa

tämä on nyt sitä mitä muuttuvassa maailmassa tarvitaan ja kaiken tarkoitushan on tietenkin se että hyvällä ulko ja turvallisuuspolitiikalla ja kansainvälisellä yhteistyöllä me vältämme nämä tilanteet

arvoisa puhemies

vakava on tilanne ja vakavasti pitää puhua

suomi tukee aivan oikein ukrainassa neuvotteluratkaisua

tästä huolimatta pääministeri katainen on jo mennyt lupaamaan uusia kovia menoleikkauksia kehyksiin eli siis hallitus ei pidä omaa rakennepakettiaan erityisen uskottavana

arvoisa puhemies

perussuomalaiset ovat alusta pitäen vastustaneet ylivelkaantuneiden euromaiden suoraa ja katteetonta tukemista

kotihoidon kannattajat sekä miehet että etenkin naiset jotka äänestitte vihreitä teidät petettiin seisaalleen hiekkalaatikoiden reunoille

perussuomalaiset ovat luonnollisesti sitoutuneet rauhan ja oikeudenmukaisuuden linjaan

nojautuen puheenvuorossani esitettyihin perusteisiin ja tosiasioihin ja välikysymystekstin sisältämiin kysymyksiin joihin hallitus ei ole tyydyttävästi ja osaan ei lainkaan vastannut eduskunta toteaa että hallitus ei nauti eduskunnan

saman tosin ovat todenneet sekä ekonomistit että etujärjestöt

eri osapuolet on saatava yhteisen neuvottelupöydän ääreen

saako kokoomuksen puisto osasto vasemmistoliitosta rinnalleen kokoomuksen muisto osaston jossa hallituspaikka tuli mutta muisti meni

sen jälkeen tukipaketeilla on rikottu perussopimuksen no bail out kieltoa

arvoisa herra puhemies

uudet vaalit tulee järjestää mahdollisimman pian jotta hallitus saa toimilleen selkänojan ja jotta legitimiteettiongelma korjaantuu

olen todella iloinen jos rkp vihdoinkin tekee jotakin tämän ongelman edessä koska vuosikymmenien ajan tai kaksi vuosikymmentä jotka suomi on tästä junioonista nauttinut on maksettu käsi lipassa aamusta iltaan

arvoisa puhemies

lisäksi euroopan keskuspankki on toiminut kyseenalaisesti suhteessa jäsenvaltioiden rahoituskieltoon ryhtyessään tukemaan kriisimaita omasta pussistaan ja tämä epädemokraattinen toimintatapa tulee vain jatkumaan

kyllä tämä on surullista hallitusvallan käyttöä

mutta kun näitä annetaan niin tässä on hyvä muistuttaa myös työväestöstä se näyttää osin vähän unohtuvan vaikka meillä on työväenpuolue oikeallakin että silloin kun luodaan uutta työtä ja annetaan kannustuksia annetaan yhteiskunnan rahaa pitää nyt ainakin moraalisesti sanoa että pitää palkata työntekijöitä ettei silloin kun näitä panostuksia tehdään käy niin että kun voitot lisääntyvät niin työntekijät vähenevät

nykyinen ukrainan hallitus on rampa ankka sillä maan tilanne ja hallituksen toimintamahdollisuudet ovat merkittävästi muuttuneet sitten viime vaa lien

viime vaalikaudella silloisen oikeusministerin tuija braxin johdolla neuvoteltiin hyvä ratkaisu joka ei kelvannut sdplle

kumpikaan arvoisista ministereistä ei vastannut siihen miten ne piirit jotka ovat pelanneet tätä pörssiä ja puhaltaneet tätä kuplaa osallistuvat näihin talkoisiin

missä sinä minä suomalainen irlantilainen veronmaksaja pääsemme äänestämään komission jäsenestä tai ekpstä

ensiksi tämä kotihoidon tuen leikkaus

se olisi toteuttanut suhteellisuutta paljon paremmin

se on tapa tehdä asia huonommin puuttumalla perheen sisäiseen autonomiaan ja määräämällä siitä onko isä tai äiti se joka jää lasta hoitamaan kotiin

kreikka ei ollut velkakestävä kun sitä vuosi sitten alettiin tukea eun veronmaksajien kustannuksella

nyt hallitus sanelee jälleen miten pitää tehdä

ajankuva tämäkin

vain kaksi lyödään yhteen kysymättä keneltäkään mitään jättämällä parlamentaarinen oppositio valmistelun ulkopuolelle

apua ei voi rakentaa muiden maiden varaan ei edes euroopan unionin varaan ukraina kun ei edes ole euroopan unionin jäsen

on aivan oikein että kannustetaan uusia innovaatioita

tämä on satavuotisessa suomen historiassa täysin ennenkuulumatonta

eli hallitus myy sitä kestävyysvajeen umpeen kuromisena mutta kun lukee ministeriön taustamuistiota niin selviää että kotihoidon tuen leikkaus lisää kustannuksia

hallitus kirjautti ohjelmaansa että se teettää tämmöisen nato arvion

arvoisa hallitus missä nyt on se myönteisyys

euroa perustettaessa sovittiin että muiden maiden velkoja ei saa siirtää toisille maille tai unionille

tämän jälkeen satakunta lappi ja keski suomi jäävät vielä korkean kynnyksen alle mutta voimmeko me edes kuvitella sellaista päivää että keski suomi vaikka yhdistettäisiin vaasaan ja siten heikennettäisiin rkpn asemaa

olemme olleet johdonmukaisesti vastaan

voimmepa vaikka todeta turkista että ei eu merkittävästi avusta turkkiakaan vaikka jäsenneuvottelut ovat kestäneet jo vuosikausia

se on teetetty asiantuntijoilla se siis ei ole hallituksen esitys vaan se on asiantuntijoiden näkemys

ja jos kerran kysytään koska saa olla vastaan jos ei ennen ole saanut olla vastaan nyt ei saa olla vastaan ja tulevaisuudessa ei saa olla vastaan niin minkälaisessa demokratiassa eletään

kreikan irlannin ja portugalin kriisit johtuvat maksukyvyttömyydestä joka ei ole korjaantunut eikä korjaannu näillä toimenpiteillä jotka rikkovat eun omia sääntöjä

missä se tsemppi nyt näkyy että myönteisiin kannustuksiin ja myönteisyyden vapaaehtoisuuden kautta

markkinat ovat indonesiassa kiinassa venäjällä

tämä on täysin selvä asia

emme me tarvitse mitään kontrollia siitä missä vapaa suomalainen vapaassa suomessa autollaan ajaa ei nyt eikä tulevaisuudessa

nämä asiantuntijat valittiin isosta ryhmästä ja siinä valinnassa oli mukana ulkopoliittinen johto

kun ilmeisesti edustaja orpolla ei ollut valtuuksia kutsua perussuomalaisia mukaan niin herra pääministeri teillä varmasti olisi ollut valtuuksia

suomen pitää olla avoinna joka suuntaan

ukraina on oiva esimerkki siitä että poliittisesti liittoutuneena euroopan unionin jäsenenä suomi joutuu tahtoen tai tahtomattaan vedetyksi mukaan kaikkiin niihin kansainvälisiin tilanteisiin ja konflikteihin joihin eu päättää lähteä mukaan

ei ole kysymys siitä onko tässä aivan absoluuttinen totuus kenenkään käsissä ei ole mutta on kysymys siitä että demokratiassa on oikeus erilaisiin käsityksiin erilaiseen debattiin eikä vain yksimieliseen hymistelyyn

nimenomaan tätä kautta t k panoksiin satsaamalla pitää tehdä muutoksia

kilpailukykymme on rapistunut eläköitymisen aikaansaama kestävyysvaje painaa raskaana niskassa ja lisäksi kansainvälisen talouden taantuma hidastaa meidänkin talouskasvuamme

olisin mielelläni tullut ja uskon että edustaja sipiläkin olisi tullut ja me kaikki olisimme saaneet tietää mikä malli tämä kotikuntamaakunta malli on koska ainakin yksi sentyyppinen malli kainuun hallintokokeilu taisi loppua tässä vuodenvaihteessa

toinen on perussuomalaiset jotka ovat koko ajan vastustaneet eu sopimusten rikkomista ja tätä yhteisvastuuta ja toinen on kokoomus joka on sitä koko ajan kannattanut

turvallisuustilanne niin euroopassa kuin lähialueilla ja maailmassakin on hyvin haasteellinen ja sen takia on hyvä käydä kiihkotta läpi kaikki nämä asiat

tässä yhteydessä täytyy sitä paheksua että suomen suurlähetystöverkko jota kautta suomi pääsisi maailmalle ei ollut hallituspuolueiden mielestä juuri minkään satsauksen arvoinen

yksi lainaus tästä ulkoasiainvaliokunnan peräänkuuluttamasta periaatteesta ja konkreettisista toimenpiteistä oli nimenomaan se että pyrkimys on siihen että kehitysyhteistyö nykymuodossaan käy pitemmällä aikavälillä tarpeettomaksi

eun tuomioistuimen tulisi todeta toimenpiteet pätemättömiksi mutta valitettavasti unionissa ei ole poliittisesti riippumatonta tuomioistuinta jolla olisi rohkeutta sanoa totuus

tinkiminen koulutuksesta on hyvin kyseenalaista

eläkeläiset maaseutu opiskelijat ja tavalliset arkiviisaat ihmiset kummeksuvat

moni kysyy voiko poliitikkoihin enää luottaa puoluekannasta riippumatta mutta onneksi suomalainen on aina tiukan paikan tullen antanut sen luottamuksen äänestämällä

siis sehän tässä on se tarkoitus että nämä ihmiset nousevat kurjuudesta nämä maat kehittyvät eikä niin että joku automaatti pysyy jossain tietyllä prosenttiluvulla maailman tappiin asti

vanhainkotien ja terveyskeskusten vuodeosastojen vähentäminen ei kuitenkaan ratkaise mitään jos kokonaisuutta ei oteta huomioon

arvoisa herra puhemies

euroopan unionilla on taloudellinen kuolio

arvoisa puhemies

perussuomalaiset toivovat että suomi panostaa hyviin ja toimiviin kahdenvälisiin suhteisiin venäjän kanssa

valtiopäivät on avattu

eihän se voi olla tavoite vaan tavoite on että nämä ihmiset saadaan nousemaan köyhyydestä ja sitä myös me perussuomalaiset kannatamme

sen takia tässä olisi ollut paikallaan parlamentaarinen valmistelu